arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

äänestyksessä

teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen

arvoisa puhemies

karsinta kuusi joan seitsemänkymmentäyksi ei jää pois neljäkymmentäkaksi

arvoisa herra puhemies

kansan keskuudessa kiertää sitkeitä huhuja siitä että kehä kolmosen pohjoispuolisilla korpitaipaleilla on milloin missäkin nähty riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen omistuksessa olevia ajoneuvoja joihin on kytketty perävaunu

maassamme on varmuusvarastoitu öljytuotteita kauan ennen kuin eu ja iea ovat määritelleet jäsenmailleen velvoitteensa

maahamme on käytännössä varastoitu noin viiden kuukauden kulutusta vastaava määrä polttoaineita

nykyiseen lakiin esitetään lisättäväksi raakaöljy ja öljytuotteiden varmuusvarastojen saatavuutta ja käytettävyyttä koskevat säännökset

samassa yhteydessä muutetaan tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettua lakia tekemällä siihen tarkennus jonka mukaan maahantuoja olisi velvollinen varastoimaan raakaöljyä ja öljytuotteita siten että ne ovat käytettävissä

lisäykset johtuvat eun tekemässä tarpeen tarkennuksesta ja koko tekemästä tarkastuksesta ja sen tämän johdosta viime syksynä antamasta lausunnosta joka velvoittaa suomen tarkastamaan kansallisia lakejaan

muutosten myötä raakaöljyn ja öljytuotteiden varastojen käytettävyyden sääntely täsmentyisi vastaamaan nykyistä tarkemmin direktiiviä jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy ja öljytuotevarastojen sääntelyä kuitenkin niin että käytännön toiminta säilyisi nykyisenä

näin ollen esitys ei mielestäni sen enempää heikennä kuin parannakaan maamme öljytuotteiden huoltovarmuutta mutta pidän kuitenkin tärkeänä että huoltovarmuus säilytetään suurempana kuin eu ja iea velvoittavat

kiitoksia

arvoisa puhemies

mielestäni kehittämistä vaatisi muun muassa se että tällä hetkellä kelaan soittaminen ei ole ilmaista vaan puhelu jonotuksineen maksaa puhelinoperaattorin veloittaman puhelumaksun

valitettavasti useimmiten käy niin että soittaja joutuu jonoon jossa pahimmillaan odotellaan minuuttitolkulla virkailijan vapautumista ja koko ajan puhelinlaskuri käy

kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä miten valtio aikoo suunnata omistajaohjaustaan jotta valtio omisteisissa yrityksissä säilyisi mahdollisimman paljon suomalaisia työpaikkoja

arvoisa herra puhemies

monissa puheenvuoroissa on viitattu näihin senioripoliisipolkuihin ja on todettu että mennään vähän takapuoli edellä puuhun elikkä ollaan päättämässä laista ilman että tiedetään mitä nämä senioripoliisipolut ovat

organisaatiossa pitkään työtä tehneenä totean että aikaisemmin oli poliisilaitoksilla rikosilmoitusten vastaanotto ja löytötavaratoimiston hoitaja vakansseja ja muita poliiseille jotka eivät enää siihen aktiiviseen kenttätyöhön kyenneet

sellaista on väläytetty että tällaiset kokeneet poliisit voisivat toimia kouluilla käydä opettamassa mutta poliisilaitosten kehyksissä on niin vähän varattu tälle määrärahoja että tällaiseen koulupoliisitoimintaankaan ei voida kaikkia poliiseja kohdentaa

arvoisa herra puhemies

ihminen voi menettää henkensä monella tavalla joko luonnollisesti taikka rikoksen kautta

murhan tunnusmerkistön täyttävä teko on kaikkein suunnitelmallisin ja kaikkein raain

poliisi ja puolustusvoimat tekevät erittäin tiivistä yhteistyötä monella tavalla

esimerkkinä mainittakoon vaikkapa poliisikoiran ohjaajat ja poliisin tepo henkilöstö

rohkenen väittää että kun ajokorttilainsäädännön mukaan joudutaan ottamaan huomioon lääkärintodistuksia ja muita kun kortteja päätetään se on riski omalle turvallisuudelle ja myöskin muille tienkäyttäjille

nyt voimassa olevaa lakia säädettäessä tutkijoiden käytössä ei ole ollut nykyistä tekniikkaa dna vertailuineen ja hammaskarttoineen

osa paljon mainostetuista puolustusvoimien säästöistä aiheuttaa vastaavasti lisäkustannuksia sisäministeriön menoissa

mielestäni tämä ei ole kenenkään etujen mukaista

arvoisa herra puhemies

minä kysyn ministeri räsäseltä

lain tavoitteena on vähentää hallitusohjelman mukaisesti sääntelyä ja sujuvoittaa prosesseja

onko sisäministeriössä koskaan laskettu puolustusvoimilta saatavan virka avun rahallista arvoa ja miten ministeriö aikoo kompensoida poliisilaitoksille virka avun menettämisestä koituvia kohonneita henkilö ja materiaalikustannuksia ja onko resurssityöryhmä tietoinen asiasta

sitten loppuvaiheessa vielä kun poliisit ovat lähestulkoon eläköitymässä on pitkiä sairauslomia ja nämä sairauslomat tulevat yleensä poliisilaitoksille aina huomattavasti kalliimmaksi kuin se että poliisi on normaalisti aktiivisessa työssä

samalla vähennetään tarpeetonta työtä ja alennetaan kustannuksia ottamalla käyttöön sähköinen asiointi

uhrin henkilöllisyys kyetään selvittämään myös hammaskartasta

kun kansalaiset matkustavat valtakunnan sisällä yhden poliisilaitoksen alueelta toisen alueelle niin pystytään asioimaan sillä poliisilaitoksella jonka alueella kulloinkin ollaan

on erittäin valitettavaa jos tappoon syyllistyneen henkilöllisyys saadaan selville mutta häntä ei voida enää teon syyteoikeuden vanhenemisen takia haastaa vastuuseen teostaan

uutena asiana on kannatettava lisäys joka mahdollistaa turvallisuusalan elinkeinoluvan saaneen yrityksen toimia myös suomalaisella aluksella myös silloin kun alus liikkuu suomen vesialueen ulkopuolella

hyvää esityksessä on myös se että poliisihallitukselle annetaan valtuutus määrätä lakiin perustuvien koulutusten opetusaiheista opetussisällöstä ja tuntijakaumista

tämän takia on erittäin perusteltua uudistaa myös tältä osin vanhentunutta lainsäädäntöämme ja muuttaa lakia siten että tapon syyteoikeuden määräaika poistetaan

tietämäni mukaan deaktivointitodistus annetaan aseen mukana aseen omistajalle mutta siitä ei jää poliisin rekisteriin minkäännäköistä merkintää

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

pidän nyt lähetekeskustelussa olevaa lakiehdotusta erittäin hyvänä ja kannatettavana ja olen myös itse sen allekirjoittanut

on mielenkiintoista pohtia että annetaan velvollisuus valistaa mutta jos aseen omistaja ei saa tätä tietoa niin syyllistyykö hän johonkin rikokseen ja voiko hän näin ollen saada siitä sanktion

toinen mitä pohdiskelen tässä on että jos vanhan lain aikaan deaktivoitu ase käytetään termiä saatetaan markkinoille niin voiko tämän vanhan lain aikaan deaktivoidun aseen omistaja luovuttaa sen seuraamuksitta toiselle henkilölle ilman että se käydään uudestaan tarkistamassa

jos tällaisia uudelleentarkistuksia joudutaan suorittamaan niin uskon että poliisilla riittää kyllä puuhaa näitten aseitten uudelleen tarkistamisessa

kuten edustaja zyskowicz hyvin tietää esitutkintaan vaikuttavat myös tietysti poliisin rahalliset resurssit ja kun edustaja zyskowicz on johtavan hallituspuolueen erittäin merkittävä ja vaikuttava poliitikko niin minä toivon että hän ottaa ja vie viestiä budjettiriiheen että siellä huolehdittaisiin myös näistä poliisin toimintaedellytyksistä elikkä rahallisista resursseista

puolustusvoimat antaa poliisin pyynnöstä poliisille virka apua

poliisilla on kuitenkin jatkuvasti tehtäviä joissa tarvitaan esimerkiksi valonvahvistimia ja muuta elektroniikkaa mutta ei varsinaisesti puolustusvoimain henkilöstöä

poliisi hankkii omasta määrärahakehyksestään samoja laitteita joita puolustusvoimilla on varastoituna hyllymetreittäin toiveena että niitä ei tarvitsisi koskaan käyttää

jos ja kun saadaan hyvä ja erinomainen laki voimaan niin täytyyhän meillä myöskin olla resursseja valvoa tämän lain kirjaimen ja hengen noudattamista

nimenomaan puolustamme turpeen käyttöä tehokkaana kotimaisena polttoaineena

onko ministeriöllä valmiuksia luovuttaa nykyistä enemmän niin sanotulla pitkällä kuitilla näitä varastoituja laitteita poliisille jotta poliisin ei tarvitse omasta niukasta määrärahakehyksestään hankkia samoja sinisiä laitteita

arvoisa puhemies

hän totesi että hän uskaltautuisi iäkkäämmän senioripoliisin kyytiin voin kokemuksesta sanoa että se on aika vauhdikasta menoa kun itsekin olen joskus joutunut vähän kovempaa ajamaan tuolla muun liikenteen seassa jos työterveyshuolto on todennut tämän henkilön kyvykkääksi että voi ajaa

terrori ei tunne rajoja terrori rantautuu myöskin suomeen

ongelman ydin on nyt siinä arvon kollegat että jos työterveyshuolto toteaa että ei ole kykyä kuljettaa esimerkiksi poliisiajoneuvoa eikä enää pysty ajamaan hälytysajoa niin mihinkä tämä henkilö sitten siirtyy

rikoksia valmistellaan usein pitkiä aikoja ja niiden toteuttaminen vaatii aseita räjähdysaineita ja niiden käyttämiseen tarvittavaa kokemusta ja koulutusta jonka tulee olla rangaistavaa

jos sellainen polku löytyy niin sehän on erinomaisen hyvä asia mutta tässä keskustellaan nyt siitä löytyykö tällaista polkua ja pelkään pahoin että tiukkaan puristetusta organisaatiosta ei löydy tällaista ylimääräistä

nyt on puheena hallintovaliokunnan mietintö ja tässä lakiesityksessä tehdään uuteen poliisilakiin pääasiassa teknisluontoisia muutoksia jotka koskevat uuden poliisilain ja uuden pakkokeinolain salaista tiedonhankintaa koskevan sääntelyn välillä olevia perusteettomia eroavaisuuksia

arvoisa herra puhemies

onko tuli saanut alkunsa viallisesta hormista onko saunapalo lähtenyt kiukaan yläpuolelle henkariin kuivumaan jätetystä pyyhkeestä vaatteesta taikka muusta sellaisesta joka on valahtanut kiukaan päälle ja sytyttänyt tulen sytyttäen lopulta koko saunan

paloviranomainen tutkii lähinnä rakenteellisia ja teknisiä syttymissyitä vastaavien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi

poliisi voi puhuttaa palontutkimuksessa henkilöitä

poliisi voi käyttää palopaikalla erikoiskoulutettua koiraa ja selvitellä palaneen kohteen omistajan asioita tarkemmin tavalla jota paloviranomainen ei voi tehdä

tulipaloa joko käytetään monen rikoksen apuna peittämään todellinen rikos taikka sitten palon avulla pyritään muuten hyötymään taloudellisesti

arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero kaksitoista joista russia per voimistunut ja mäkipää ja puheviestiä ehdotuksia kolmetoista neljä edustajaa kettunen puolestaan pystyi runkreeni alkoi miesten ehdotukset viistoista kaluste maijala asevoimistaan edusti mustajärvi voimme tehdä numero kuusitoista mistä yhtiön arvo devonish kanada pysty runkreen osapuolen nesteen ehdotuksen seitsemäntoista piste maijala karsittu edistää myös työkalut avoimesti ennen oman kahdeksan ylistarossa niskan

tämän takia on tärkeää että nuo kolme maagista sanaa taikka palonsyyn selvittämiseksi otettiin hallintovaliokunnan mietintöön ja toivon että ne tulevat myös hyväksytyksi lakiin

ristimäki kaavassa puhemies kalevi kivistö beckerin

risto tuuhonen ruoissa huoneissa kannata käsi

reformistien ehdotuksen kakskyt ja yksi ryöstö

arvoisa herra puhemies

tämä tarkoittaa sitä että moni viljelijä jää täysin tyhjän päälle

tämän lakiesityksen mukaan metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettava muuttuva tuotantotuki alennetaan puoleen silloin kun metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saadusta jalostukseen soveltuvasta kuitu tai tukkipuusta

kun tähän lisätään maidon ja sianlihantuottajia koskevat rajoitukset venäjälle vientiin niin tilanne on katastrofaalinen monen viljelijän kohdalla

väistämättä käynee niin että moni tilallinen lopettaa toimintansa oma elintarviketuotantomme kärsii kovan kolauksen ja samalla vaarannamme myöskin huoltovarmuuttamme

olemme tässä kuulleet ministerin erilaisia vastauksia siihen minkälaisia toimia tullaan tekemään mutta voisiko ministeri nyt ihan konkreettisesti muutamalla sanalla selittää mitä toimia kotimaassa tehdään ja millä aikataululla jotta viljelijöiden tilaa helpotetaan nykyisestä

julkisesti on jo useissakin puheenvuoroissa otettu kantaa siihen että eta maiden ulkopuoliset ostajat ovat ostaneet maa alueita sekä sotilaallisesti että vesihuollon kannalta strategisesti erittäin tärkeiltä paikoilta

hallituksen esityksen keskeinen kipupiste on perussuomalaisille se että esityksen järeän puun määritelmä lisää oleellisesti toimijoiden toiminta valvonta ja hallintokuluja

jos ja nyt sanon että jos maidontuottajat eivät saa ministerin vakuutteluista huolimatta kompensaatiota venäjän viennin takia on vaara että moni tilallinen joutuu lopettamaan toimintansa

näin ollen maamme puuvaranto on riittävä kattamaan sekä metsä että energiateollisuuden suunnittelemien uusien investointien aiheuttaman puuraaka aineen kysynnän kasvun kunhan puumarkkinat vain toimivat tehokkaasti

perussuomalaiset ymmärtävät erittäin hyvin että maamme metsäteollisuuden kilpailukyky edellyttää puuraaka aineen kohtuuhintaisuutta ja hyvää saatavuutta

näin ollen jos havaitaan metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen nostavan kuitupuun hintaa kohtuuttomasti on tuen tasoa mietittävä uudestaan

perussuomalaiset edellyttävätkin että maa ja metsätalousministeriö seuraa aktiivisesti puumarkkinoiden toimintaa ja ryhtyy tarvittaviin toimiin jos markkinahäiriöitä esiintyy

edellä olevan perusteella kannatan edustaja pekkarisen tekemää lain hylkäysesitystä

arvoisa herra puhemies